abcd eli arktinen osaaminen bioala cleantech ja digitalisaatio antanee monia vastauksia uusiin vientituotteisiin uusiksi vientimme kivijaloiksi ja ainakin digitalisaatio antanee vastauksia myös julkisten palveluiden tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen mikä on myöskin tärkeä asia tässä raportissa esiin tuotujen asioiden ratkaisemiseksi

mielipidetutkimukset ohjaavat äänestämiskäyttäytymistä

tätähän me emme varmaan kukaan täällä salissa halua vaan haluamme että äänestyspäätökset pohjautuvat puolueiden politiikkaan mielipiteisiin ja kantoihin erilaisista asioista

jo pitkään olen itsekin harmitellut sitä että tiedotusvälineet tekevät valitettavan usein ihan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä näistä kyselytuloksista ihan virhemarginaalien sisällä tapahtuneista muutoksista vaikka nämä eivät ole ollenkaan tilastollisesti merkitseviä elikkä virheellisesti tulkitaan näitä tutkimustuloksia ja sitten nämä virheelliset analyysit vaikuttavat ihmisten äänestyspäätöksiin

on hyvä että suomen korkeakoululaitos muodostuu jatkossakin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista joilla kummallakin on omat toisiaan täydentävät tehtävänsä ja profiilinsa

ja todellakin tekstiviestin käyttö tulisi ulottaa myös muun muassa terveyskeskusten ajanvarauksiin ja moniin muihin yhteiskunnan palveluihin

näin viittomakielinen saisi paljon vaivattomammin palvelua ja voisi hoitaa asioitaan ilman että täytyy ihan joka kerta turvautua siihen kalliiseen tulkkipalveluun

uskoisin että tästä lopputulemana jopa yhteiskunnan kustannukset voisivat vähentyä kun asiat tulisivat mutkattomammin hoidetuiksi

rakenteellisen kehittämisen myötä yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat entistä tiiviimmässä yhteistyössä keskenään esimerkiksi erilaisten tukipalvelujen kuten kirjastojen tai opiskelijapalveluiden osalta

ehdotetun rangaistuksen sopivuutta minä en osaa arvioida enkä sitä ehdottaako mölsä tätä muutosta nyt juuri oikeaan lakiin mutta itse asiaa kuitenkin kannatan ja toivon aloitteelle menestystä

yhteisten palveluiden infrastruktuurien tai rakennusten rahoitusjärjestelyt on hel pompi toteuttaa kun molemmat osapuolet ovat rahoituksen osalta valtion järjestelmän piirissä

esitys vahvistaa myös opiskelijoiden asemaa ammattikorkeakoulun hallinnossa

tutkinto opiskelijoiden asema muuttuisi siten että opiskelijakuntaan kuuluminen tulisi pakolliseksi ja samalla opiskelijakuntien painoarvo vaikutustahona kasvaisi

mikäli myös opiskelijaterveydenhuolto järjestettäisiin vastaavasti kuin yliopisto opiskelijoilla merkitsisi se ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemaan huomattavaa parannusta

jo aiemmin mainitun jukka ahtelan työelämäryhmän raportin mukaan opiskelijoiden sairastavuutta ja työkyvyttömyyden syntymistä voidaan ehkäistä kattavalla opiskelijahuollolla

riittävällä opiskelijahuollolla voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä sekä tukea opintojen loppuun saattamista

näin säästetään myös valtion kustannuksia jotka aiheutuvat kalliimmista erityissairaanhoidon palveluista sosiaalimenoista ja saamatta jääneistä verotuloistakin

meneillään olevasta yths kokeilusta on erittäin hyviä kokemuksia ja opiskelijat itse toivovat että kokeilu voitaisiin vakinaistaa

ongelmana tässä on kuitenkin se että kokeilussa vapaaehtoisesti kerättävä maksu ei sovellu näitten yths palveluiden rahoittamiseen kestävällä tavalla

verrattuna kuitenkin ylioppilaskuntiin opiskelijakuntien elikkä ammattikorkeakoululaisten vastaavien tehtävistä on tähän asti puuttunut velvoite osallistua opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ja muun muassa opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen valintaan

jotta me siis voimme saada nämä yths palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden ulottuville tulee meidän säätää myöskin opiskelijakunnille vastuu osallistua opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ylioppilaskuntia vastaavalla tavalla mihin sisältyy tämä vakuutusluonteisena kerättävä terveydenhuoltomaksu

ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia koskeva säätely tulee siis uudistaa siten että opiskelijakunnan jäseniä olisivat yhdenvertaisesti kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat sekä lakisääteisten tehtävien yhdenmukaistamisella ylioppilaskuntien kanssa

toivottavasti jatkossa myös rahoitusta paremmin löytyy jotta saadaan nämä terveyspalvelut yhdenvertaisesti ihan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden ulottuville yliopistojen lisäksi siis myös ammattikorkean opiskelijoille

tavoitteena on ammattikorkeakoulujen itsenäisyyden vahvistaminen sekä koulutuksen laadun tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen ammattikorkeakoulujen modernisointi näin voisi sanoa

nyt käsittelyssä olevan uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista

toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä

arvoisa puhemies

vuosikymmenien odottelun jälkeen saadaan vihdoin ensi vuonna voimaan vanhuspalvelulaki joka monin eri tavoin tulee parantamaan jokaisen ikäihmisen asemaa merkittävällä tavalla

koulutusohjelmatasolla taas ammattikorkeakoulujen vapaus lisääntyisi näin ollen huomattavasti mitä voidaan pitää tervetulleena uudistuksena samoin sitä että valtioneuvosto voisi toimiluvassa lisäksi myöntää oikeuden järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja tätä koskevaa kelpoisuutta ja opiskeluoikeutta koskevat säännökset siirtyisivät näin ollen ammattikorkeakoululakiin

erittäin keskeinen osa uudistusta on ammattikorkeakoulujen rahoituksen uudistaminen perusrakenteeltaan hyvin paljon vastaavanlaiseksi kuin yliopistoissa

suurin ero on tutkimuksen roolissa joka toki on yliopistoilla vahvempi mutta ammattikorkeakoulujen rooliin sopivasti ollaan tki toimintaakin tällä vahvistamassa

lakiehdotuksen mukaan iäkkään henkilön palvelujen tarpeeseen voidaan vastata pitkäaikaisella laitoshoidolla vain kun se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta perusteltua

palveluiden tavoitteena on lain mukaan että iäkäs kokee elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen hyvinvointia terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan

korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa suoritettujen tutkintojen opintoprosessien laadun tehokkuuden työllistymisen sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteella

palvelut onkin toteutettava niin että ne tukevat tuota iäkkään hyvinvointia terveyttä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista ja myös osallisuutta ja ehkäisevät muuta palvelutarvetta

ammattikorkeakoulujen isot säästötavoitteet ja tämän suuren uudistuksen läpivieminen samaan aikaan on kovin haasteellinen prosessi

arvoisa puhemies

tätä ei kuitenkaan ole riittävästi otettu huomioon kaavoituksessa eikä tukiasemien ja radiomastojen sijoittelua varten ole selkeitä pelisääntöjä myöskään tuoreessa tietoyhteiskuntakaaressa

uudistukseen liittyykin keskeisesti ammattikorkeakoulukentän rakenteellinen uudistaminen

esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteita uudistettaviksi ja näin ollen nykyisten toimilupien voimassaolo päättyisi lain voimaan tullessa

arvoisa puhemies

lain mukaan jokaisen vanhuksen palvelutarve selvitetään ja hänelle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma jonka toteutumisesta sitten vastaa tarvittaessa iäkkään oma vastuutyöntekijä

tuomitun teon kohteena oli ollut muu kuin perheessä hoidossa ollut lapsi mutta kyseisen tuomion saaneen henkilön aviopuoliso oli toiminut perhepäivähoitajana tekohetken aikana ja siitä lähtien tauotta

iäkkäälle myönnetyt palvelut tulee saada viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kiireelliset palvelut heti

tukiasemasäteily ei ole jakaantunut tasaisesti ympäristöömme vaan altistumistasoissa on suuria eroja esimerkiksi eri asuntojen tai työpaikkojen välillä riippuen esimerkiksi siitä miten lähellä tukiasemia ja radiomastoja ne sijaitsevat

kunnilla tulee jatkossa olla riittävä määrä monipuolista asiantuntemusta muun muassa geriatrian ja gerontologian eli nimenomaan ikääntyneiden hoidossa

arvoisa puhemies

tuossa perheessä hoidettavana olevat lapset siis oleskelivat useita tunteja päivässä sellaisessa kodissa jossa asuu myös lapsen seksuaalisesti hyväksikäytöstä tuomittu henkilö

arvoisa puhemies

radiotaajuinen säteily ei ole ihmisille ja ympäristölle riskitöntä vaan maailman terveysjärjestön luokituksen mukaan radiotaajuinen säteily on mahdollinen karsinogeeni eli mahdollisesti syöpää aiheuttava

tulevaisuuden ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja työelämän uudistaja innovaatioiden kehittäjä tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa

tämä on varmaan tullut mukaan siitä laajasta keskustelusta jota on käyty vanhusten liian suurista lääkemääristä jotka ovat aiheuttaneet tokkuraisuutta tai lääkkeiden yhteensopimattomuudesta

varovaisuusperiaate on yleisesti tunnustettu periaate mahdollisesti terveysriskiä aiheuttavassa toiminnassa ja sitä tulisi kunnioittaa siinä vaiheessa kun tieteellinen yhteisö ei ole yksimielinen riskin suuruudesta

erityisellä pieteetillä tulee säädöksiä laatia silloin kun on kyse lasten ja nuorten hyvinvoinnista

lasten henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostausta voidaan selvittää

tämän lain mukaan lasten kanssa työskentelevien työ ja virkasuhteessa toimivien henkilöiden sopivuus tehtäväänsä todetaan rikosrekisteriotteen avulla

urheilijoiden sosiaaliturvan kehittämiselle asettaa silti omat rajansa se että urheilutoiminnan rahoituspohja on aika kapea ja toisaalta toimintaan liittyy korkea tapaturmariski

ikääntyneitä ja tarvittaessa myös heidän omaisiaan tai läheisiään tulee kuulla kunnan päätöksenteon yleisellä tasolla muun muassa näissä vanhusneuvostoissa mutta myös yksilötasolla kun päätöksiä tarvittavista palveluista tehdään

laki ei kuitenkaan anna mahdollisuutta myös muiden lasten ja nuorten kanssa samoissa tiloissa oleskelevien henkilöiden muun muassa edellä mainitun kaltaisen tapauksen tilanteissa perhepäivähoitajan puolisoiden ja muiden perheenjäsenten rikostaustan selvittämiseen siitä huolimatta että he saattavat olla useitakin tunteja päivässä samoissa tiloissa joissa lapset pukevat peseytyvät nukkuvat päiväunia ja muuta sellaista

arvoisa puhemies

onkin tosiasia että urheilijoiden saattaminen yleisen työeläke työttömyysvakuutus ja tapaturmavakuutuslainsäädännön piiriin aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia niin urheilijoille kuin heidän työnantajilleen

yksi kaikkein hienoimmista asioista tässä lakiehdotuksessa on kirjaus siitä että puolisoilla tulee jatkossa olla mahdollisuus tulla hoidetuksi viimeisinä vuosinaan samassa paikassa niin kuin edustaja hiltunen täällä hienosti kuvasi aiemmassa puheenvuorossaan

elämänikäinen koulutus on todellakin noussut yhä tärkeämpään asemaan

liian paljon surullisia esimerkkejä onkin tänä päivänä siitä kun lähes koko elämän mittainen yhdessäolo on katkaistu väkivaltaisesti viimeisinä vuosina ja puolisot hoidetaan eri paikoissa

lainsäädäntömme ei siis anna mahdollisuutta rikostaustan selvittämiseen kaikkien niiden henkilöiden osalta jotka asuvat tai oleskelevat säännöllisesti samoissa tiloissa joissa alaikäisen kasvatus opetus hoito tai muu huolenpito tapahtuu

erityisen tärkeää on mielestäni edistää urheilijoiden mahdollisuuksia kouluttautua muuhun ammattiin urheilu uran aikana ja urheilujärjestöjen ja eri koulutustahojen olisikin syytä yhteistyössä helpottaa urheilun ja opiskelun yhdistämistä aktiiviuran aikana

arvoisa puhemies

pitäisikö esimerkiksi meidän tutkintojärjestelmäämme muuttaa sellaiseksi että se mahdollistaisi paremmin yksilölliset oppimispolut jo hankitun osaamisen tunnistamisen

vanhusten määrä kasvaa lähivuosina huomattavasti ja nyt onkin korkea aika sijoittaa osa vanhustenhuoltoon suunnatuista rahoista ennaltaehkäisyyn

niin kuin edustaja nylander totesi oppositio tulee mieluusti mukaan uudistamaan koulutusjärjestelmäämme ja laatimaan koulutuspoliittista selontekoa parlamentaarisessa valmistelussa yhdessä kaikkien hallituspuolueiden ja eduskuntapuolueiden kanssa

telekaapelien sijoittamista toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle ei kuitenkaan voi suoraan rinnastaa matkaviestinverkon tukiaseman tai radiomaston rakentamiseen koska telekaapeleista aiheutuva haitta on toisenlaatuista kuin se mitä tukiaseman tai radiomaston asentamisesta saattaa aiheutua

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

telekaapeli ei tuota radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä joka leviäisi laajalti kiinteistöön tai rakennukseen altistaen asukkaat sähkömagneettisille kentille kun taas tukiasema tai radiomasto sitä tuottavat

on todellakin arvokasta ja hienoa että olemme tänään saaneet tämän ensimmäisen kansalaisaloitteen käsittelyyn

niin kuin täällä on moneen kertaan todettu haluaisin itsekin korostaa sitä että turkikset ovat maallemme tärkeä vientituote josta saamme näitä elintärkeitä vientituloja ja tästä syystä mielestäni sitä ei voi kieltää

lihan syöntikään ei ole ihmiselle välttämätöntä ja globaalisti ajateltuna kasvisruokaan siirtymällä olisi mahdollista ratkaista jopa nälkäongelmakin globaalilla tasolla mutta lihantuotantoa ei silti olla kieltämässä

haluan muistuttaa että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevassa lainsäädännössä on paljon muitakin puutteita joihin eduskunnan tulisi puuttua

tässä muutosehdotuksessa myös esitetään että sijoittamissuunnitelmassa tulee myös esittää arvio siitä minkälainen säteilyteho tukiasemista ja radiomastoista kohdistuu alueille jotka sijaitsevat niiden välittömässä läheisyydessä tai antennien pääsäteilykeilassa

yhden näistä ongelmista joka koskee uusien seksuaalirikosten tuomioiden ilmoitusvelvollisuutta myös työsuhteiden kohdalla nosti esiin myös edustaja salonen omassa lakialoitteessaan joka vastikään täällä salissa jo kävikin

mikäli emme sitä kiellä ja sen sijaan kiellämme turkistarhauksen suomessa on pahimmillaan seurauksena se että esimerkiksi aasian maissa käynnistetään turkistarhaus suuressa mittakaavassa näiden suomalaisten turkiseläinten pennuilla tai jälkeläisillä

erittäin suurena ongelmana on myös se että ainoastaan työ ja virkasuhteeseen haettaessa on hakijan esitettävä tämä rikosrekisteriote mutta vapaaehtoistoimintaan osallistuvalta ei tarvitse rikostaustaa tarkistaa eikä hänen siitä tarvitse ilmoittaa vaikka meillä suomessa on valtavasti vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa jossa ollaan läheisesti tekemisissä nimenomaan lasten ja nuorten kanssa

siellä tuskin näihin turkiseläinten oloihinkaan kiinnitetään suurta huomiota ja samalla meiltä täällä suomessa loppuu tärkeä elinkeino ja toisaalta tässä hintakilpailussa olisi vaikea pärjätäkään

arvoisa puhemies